mutta nyt kuitenkin ehkä liian vähän on tässä keskustelussa otettu huomioon sitä että tämä muutos perustuu hallitusohjelman kirjaukseen nimenomaan työnantajan sairauspoissaolo ja sairausriskin vaikutusten vähentämisestä elikkä tällä on työllisyyttä tukevaa ja hakevaa vaikutusta

ja minä jotenkin

täällä keskustelussa tuli tämmöisiä esille että tämä nykyinen hallitus on tehnyt niin kuin jonkinlaista arvovalintaa että ei naisten asemasta niin välitetä

minä olen nainen tietääkseni ja minä olen ollut tämän eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja olen halunnut siihen tehtävään se on ollut mielenkiintoinen tehtävä olen osallistunut tämmöisiin asioihin ja halunnut edistää niitä

meillä on enenevässä määrin suomessa kansalaisuuksia ja uskontoja ja sitä kautta erilaisia vakaumuksia ja katsonkin perustuslain yhdenvertaisen kohtelun ja myös täällä mainitun uskonnon ja omantunnonvapauden johtavan yhdessä siihen että jatkossa erilaiset henkilöt voisivat kieltäytyä eri työtehtävistä jos se olisi vastoin heidän ilmoitettua vakaumustaan

en minä nyt oikein voi ymmärtää meillä on perheellisiä ministereitä ja kansanedustajia joilla on lapsia ja tyttäriä ja vaimoja niin että jotenkin se tuntuu ehkä vähän liian yksioikoiselta ja kovalta väitteeltä

mutta kaiken kaikkiaan olen itse sitä mieltä koko tästä taipaleesta jonka itse olen ollut tässä eduskunnassa että kyllä tässä on vaikeita asioita ollut ja kaikki tämmöiset asiat jotka eivät tuo lisäyksiä ja parannuksia eihän se kivaa ole olla tämmöisiä viemässä eteenpäin mutta minä toivon että tämä johtaa meille parempaan tulevaisuuteen

sitten sanoisin vielä sen että minua joskus ahdisti omassa työssäni ja se vei yöuneni kun jouduin tuomioistuimessa käsittelemään ja katsomaan valokuvia pedofiliasta murhaajista hyvinkin raaoista teoista lukemaan näitä asioita

räsäselle sanon että puheenvuorossa oli niin paljon paatosta että kyllä siinä mentiin jo vähän sille alueelle että aborttikin haluttaisiin kieltää

edustaja lapintie saa korjata minua jos muistan väärin mutta oliko professori hiden joka totesi että tämä on vain hurskas toivomus että se ei kuitenkaan johda mihinkään ja se tuntuu semmoiselta korulauseelta

saattaa olla esimerkiksi näinkin että joku vaalipäällikkö mikä siinä on onkin erittäin hyvä ystävä ja muuta tai on muut taloudelliset kytkökset

sitten tuli vielä esille sekin että ihmiset ovat siellä vähän vahtimassa puolueet toinen toisiaan suhtautuvat pikkuisen siihen neuroottisesti että sekin vähän sitä turvaa

on ihan hyvä kysymys että miten laaja tämän pitää olla mutta olen itse tämän esityksen kannalla koska tämän olen perustuslakivaliokunnassa ollut hyväksymässä

olen aikaisemmin kun minä olen siviilivihkijä ollut siviiliammatiltani myöskin rekisteröinyt parisuhteita ja tiedän mitä se käytännössä on ja maistraateissa on usein toivottu pohdittavaksi sitä että siviilivihkimisen esteiden tutkinta ja vihkiminen tulisi mahdollisesti pienen maksun taakse ja nythän näitä ilmoituksiakin on tulossa sitten mahdollisesti tämän uuden lain piiriin ja se työllistää maistraatteja

nyt kun etsitään näitä rahoituskeinoja niin tätä voisi miettiä ja tästä olemme jättäneet juho eerolan kanssa kirjallisen kysymyksenkin mutta siinä ei kovin paljon luvattu

te tulette kuulemaan paljon siitä mitä ei saisi tehdä vähemmän siitä mitä sen sijaan pitäisi tehdä ettekä ollenkaan siitä missä olisimme ellei mitään tehtäisi

ensinnäkin hallitusohjelman tavoitteisiin on kirjattu erikseen että suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua

minun on nyt pakko toistaa se mitä minä tuossa pöntössä puheenvuorossani toistin että minä en ole kyllä valmis hyväksymään sitä ajatusta että tämä hallitus olisi jotenkin sitoutunut siihen että me emme välitä naisten ja miesten välisestä tasa arvosta ja me olisimme jotenkin valinneet sellaisen linjan että me piupaut siitä välitämme

olemme saaneet viime vuodet vastaanottaa kansalaisten palautetta oikeustajun vastaisista rangaistuksista erityisesti väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistettujen seksuaalirikosten osalta

tähän vastauksena on rangaistusten kiristäminen ja erityisesti rangaistusasteikon alarajan tarkistus

minusta se on niin kova väite mutta jos sitä nyt haluaa koko ajan hokea niin ehkä silläkin on sitten joku tarkoitusperänsä en osaa sanoa

tällöin tuomioistuimilla on velvollisuus noudattaa niitä lennosta

en hyväksy sitä

tehokkaaseen oikeusturva oli hienoisesti rikoksentekijän oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeus saada asianmukainen puolustus

ymmärrän hyvin sen että meillä oli tästä yksinhuoltajien ja perhekäsityksen tilanteesta se aito huoli nimenomaan siitä että me siinä keskustelussa työ ja tasa arvovaliokunnassakin huomasimme että meidän perhekäsityksemme on vanhanaikainen

tässä tohinassa on kuitenkin viime vuosina ulottunut rikoksen uhrin aseman turvaaminen sekä siitä huolehtiminen hallitusohjelmassa tämäkin on onneksi nostettu

siinä yhteydessä tuli vielä lisää se että tämähän on semmoinen asia että kun sitä vuosilomalakia otetaan auki niin on hyvä katsoa tämäkin asia ja yleisesti laajemminkin miettiä

se on ollut minkään lain ja samaa etten muuta aikaa muista kai tuomi istuessaan kisan jo vuosia puhuttu niin sanotusta kuuden euron viennistä kun tarkoitetaan henkilöä joka tulee sen perusteella saa minimimääräisen

niin en minä nyt suinkaan täällä varmaan keskustele siitä mikä on minun arvomaailmani

lisäksi pidän hyvänä että ehdollisen vankeuden tehostamiseksi otetaan käyttöön esimerkiksi ehdoton vankeusrangaistus niin sanotusti vankilaan tutustuminen vaikkapa viikon jakso

nyt erityisesti nuoret miehet näyttävät voiton merkkiä tuomioistuimessa poistuessaan sieltä kun tuli vain sitä ehdollista kun ei koeta sitä edes rangaistuksena

olen itse henkilökohtaisesti lakimiehenä tyytyväinen siihen että oikeusministerin salkku on perussuomalaisilla

arvoisa puhemies

haluan sanoa erityisesti opposition kansanedustajille että se voisi tehdä historiaa ja etsiä hallituspuolueiden työstä ja hallitusohjelmasta myös hyviäkin asioita

kritiikki on aina hyvästä ja vie asioita eteenpäin mutta vain jos kritiikin ohessa on mukana ratkaisuvaihtoehto toisin toimimista varten

edustaja arhinmäen puhe sen sijaan jäi mieleen päinvastaisena sillä hän toimi täällä puhuessaan sekä syyttäjänä että tuomarina todetessaan että jos olisimme tuomioistuimessa tulisivat joidenkin hallituksen ministereiden vaalipuheet ja nykyiset teot tuomituksi rikoksina

ihan muutama huomio tuosta juridisesta vanhemmasta ja äitiyslain valmistelusta

elikkä jos lapsi on yhden huoltajan perheessä ja hänellä on joku läheinen ja vanhempi tarvitsee mahdollisesti hätätilannetta varten toisen läheisen huoltajan lapselleen niin se on hyvin mahdollista

lakimiehenä ja entisenä oikeudenkäyntiavustajana neuvoisin arhinmäkeä että hänen kannattaa keskittyä ihan omiin puheisiinsa ettei tule itse syyllistyneeksi vaikkapa kunnianloukkaukseen

arvoisa herra puhemies

ja minä ihmettelen kun lyhyen kauteni aikana täällä on huudettu joka ikisen arvioinnin perään ja nyt eivät huuda opposition tietyt ihmiset lainkaan missä on lapsivaikutusten arviointi

lapset eivät itse voi puhua

arvoisa puhemies

kyllä se meidän perhekäsityksemme aidosti on aikansa elänyt koska se on sidottu siihen että ihmisten ja vanhempien pitää asua yhdessä ja meillä valitettavasti ihmiset eroavat hyvin paljon mutta se on aikuisten ratkaisu

täällä edustaja kontula toi esille sen että hän on vuosia lukenut ja seurannut erilaisia raportteja täällä eduskunnassa näitä klausuuleita eli lausekkeita siellä lopussa joilla ostetaan hyvä omatunto

jostain laista vaikka se olisi kuinka tutkittu huomataan käytännössä että joitakin ongelmia tulee ei ole voitu kaikkia huomioida joku kelan tekninen asia mikä se nyt milloinkin voisi olla joku tietty asia totta kai se pitää korjata jos semmoiseen tulee ongelmia

olisin kaivannut vielä lakialoitteen tekijältä tässä toivon että tulee myöhemminkin budjettivaikutusta muistan että teitte tästä jonkun budjettiesityksen jota silloin ei kannatettu ja sitten vastausta siihen onko todella näin etteivät kunnat anna lastenvaatteita ja leluja jos he ovat turvapaikassa

arvoisa puhemies

mutta kyllä täytyy sanoa että yhteiskunnallisessa keskustelussa ihmiset kokevat että me ollaan laitettu satoja miljoonia maahanmuuttoon ja he saavat siellä turvapaikassa ollessaan kaiken tarpeellisen

mutta en tiedä tarvitsevatko he tämän erikseen

räsäsen kanssa olen siitä kyllä ehdottomasti samaa mieltä että jos tämä toteutetaan niin ei rahaa vaan nimenomaan tavaroita jotta se ei päädy sitten

tapasin hyvinkäällä tässä toissailtana pakistanista afganistanista ja irakista naisia jotka olivat yksinhuoltajia ja menettäneet puolisonsa ja monenlaista ja heillä oli lapset mukana

arvoisa rouva puhemies

kuten hän varmaan ministeripuolueen edustajana ja hallituksessa olleena tietää niin puolueohjelma on aina tavoite tavoitteellinen ohjelma

he ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa eli jos sitten siinä on mies ja jos se rahana menee niin voi olla että se raha meneekin sitten jonnekin muualle

minusta on aika hauskaa että aina kun täällä tapahtuu jotain se on perussuomalaisten vika

kiitos sinne että kuunnellaan täältä viestejä

on hyvä varmaan katsoa myös niitä direktiivin tarkoituksia siellähän puhutaan myös liikenneturvallisuudesta ja turvatason korottamisesta

ymmärrän liikenneturvallisuuden ja sen tärkeyden katsastustoiminta sitä tukee mutta ehkä tämä uusimistiheys ei ole ihan kohdillaan tässä

mielestäni meillähän on erittäin tasokkaat ajokortit niin että en ymmärrä miten niiden määräajat ja nämä estäisivät sitä väärentämistä jos ne on jo nyt erittäin hyvin sirutettu

jotenkin tässä tuntuu että tämän direktiivin vaatimukset ja ehkä välttämättä suomen hallituksen esityksen taso eivät ole ihan tasapainossa että voisi katsella sitäkin ettei tässä ole taas sitä kuuluisaa suomi lisää

suomessa nyt varmasti ei ole asiakirjojen taso niin huono että se olisi syy turvatason korottamiseen niin että tarkastelkaa huolella tämä asia

tämä minua huvittaa että te tulette silloin kertomaan meille että meidän pitää ottaa teiltä mallia miten työpaikkoja tässä suomessa luodaan

itse olen pohtinut en ole ollut silloin edellisessä käsittelyssä kun tätä asiaa käsiteltiin enkä oikein ole alun perinkään ymmärtänyt sitä juridista tarvetta tälle lain muutokselle koska meillähän on samaa sukupuolta olevilla mahdollisuus rekisteröidä parisuhteensa

täällä eräs edustaja puhui siitä että avioliitto oli alun perin taloudellinen instituutio ja sehän oli turvattu jo tässä rekisteröidyssä parisuhteessa ja oikeusvaikutukset aviopuolisoilla oli turvattu rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain perusteella

minä itse ajattelen asioista niin että politiikkaa ja uskontoa ei pitäisi kauhean vahvasti sekoittaa mutta minä ymmärrän monien ihmisten vakaumusta ja huolta erityisesti lasten oikeuksista isään ja äitiin sekä miehen ja naisen malliin

minun täytyy edustaja kantolalle sanoa että olen täällä joskus kuullut näissä eri valiokuntakeskusteluissa että ei ole ollut tapana tai täällä tilalta aina ollut puuttua tämäntyyppisiin asioihin

meidän pitää kuitenkin hyväksyä tässä yhteiskunnassa semmoisia asioita että erityisesti monet ikäihmiset ovat olleet minuun ennen vaaleja ja vaalien jälkeenkin yhteydessä siitä että mitä minä tästä asiasta ajattelen ja ymmärränkö minä sitä että he kokevat erityisesti nämä lapsen asemaa koskevat muutokset arveluttavina

olemme kuitenkin toimineet täällä aina asiallisesti emme käytä epämääräistä kieltä

kaikesta täytyy voida yhteiskunnassa keskustella erityisesti kansanedustajalaitoksessa

jotenkin nyt viimeaikaisessa keskustelussa on huomannut sen että ei ole kauhean hyvää ja muodikasta olla perinteisten arvojen kannalla

täällä vielä palaan tähän maistraatin roolin tässä laissa östman ja essayah tuossa yksi päivä ottivat esille tosiaan sen että uskonnolliset yhdyskunnat saattavat kieltäytyä vihkimästä

tuossa aiemmin jo totesinkin että olen itse toiminut vuosia siviilivihkijänä ja rekisteröinyt satoja pareja ja samaa sukupuolta olevia henkilöitä ja tiedän että siinä on aika paljon työmäärää erityisesti esteiden tutkinnassa ja myös ulkomaalaisten parien esteiden tutkinnassa

tämä tehdään täysin maksutta virkamiestyönä elikkä tähän pitäisi oikeasti puuttua tiedän että siellä maistraatissa on hyvin laaja kannatus tälle asialle mutta poliittinen tahto on puuttunut tätä on tuotu usein maistraatin toimesta ministeriön tietoon

sitten yksi mikä tässä nyt minua jäi vähän häiritsemään parisuhteen rekisteröinnistä luopumisessa on se että tämähän jää nyt osittain voimaan eli tässä kumotaan vain nämä perustamista koskevat säännökset

nyt on sitten tilanne että meillä on samaa sukupuolta olevia ihmisiä jotka saavat valita sen kuten täällä sanotaan jos he eivät esimerkiksi periaatteellisista syistä halua avioitua

tosiaan omana henkilökohtaisena mielipiteenä sanoisin että en tätä lakipakettia voi hyväksyä erityisesti lasten adoptoinnin osalta

mutta ilman tätä lapsiin kohdistuvaa vaikutusarviointia en uskalla lähteä tätä hyväksymään

kiitos

kiitos rouva puhemies

täällä on puhuttu siitä että toiset ihmiset kokevat loukkaavana sen että täällä oltaisiin asioista eri mieltä

mielestäni on erittäin arvokasta ja tärkeää että ihmiset saavat kertoa omista näkemyksistään tuntemuksistaan ja erityisesti näin syvälle menevistä ajatuksistaan ja siinä ei ole ketään tarkoitus loukata

en ainakaan minä koe että minä ketään haluan loukata eikä täällä minusta ole ollut sellaista ilmapiiriä eikä sitä pidä niin ottaa

itse en ole uskonnollinen ihminen enkä perusta elämääni uskontoon mutta minulla on myös tiettyjä perusarvoja ja ymmärrän sen että toisille ihmisille ja myös minulle avioliitto on erittäin tärkeä instituutio miehen ja naisen välisenä suhteena joka voi olla mahdollinen vain miehille ja naisille